arvostelijoita aina toki löytyy mutta itse en niitä arvosteluja pelkää koska sehän johtaa myös siihen kun arvostellaan että parannetaan toimintaa vuosi vuoden jälkeen

valtiovallan on tehtävä kaikkensa että laadukkaat hyvät palvelut pystytään turvaamaan koko maassa ja ennen kaikkea että kuntien talouskehitys ei eriydy yhä vaarallisempaan suuntaan niin kuin on jo tapahtunut

nuorten työttömyys lisää moninkertaisesti uhkaa syrjäytymiselle eikä valtiolla ole varaa menettää yhtäkään tulevaisuuden työntekijää ja veronmaksajaa

jonkin aikaa seurattuani tätä keskustelua olen hieman hämmentyneenä katsellut ja kuunnellut näitä opposition esityksiä miten tämä suomen talous nostetaan seisaalleen

onneksi tässä valiokuntakäsittelyn aikana valtiovarainvaliokunta teki ansiokasta työtä ja rahat säilyivät suurin piirtein ennallaan

nyt sitten kun uusi aluekehityslaki tulee ensi vuonna voimaan niin maakuntaliittojen asema todella korostuu ja kuntien toiminnan maakuntaliittoon päin on pakko aktivoitua entisestään koska siellä vapailla vaaleilla valitut maakuntahallituksen jäsenet ja maakuntavaltuustojen jäsenet todella joutuvat ottamaan siihen maakunnan asemaan vahvasti kantaa ja tekemään yhteistyötä

jos maaseutupoliittisen selonteon mietinnössä asetetut tavoitteet halutaan toteuttaa nämä edellä mainitut seikat on kaikki laitettava kuntoon koska jos haluamme nämä raaka aineet hyödyntää ja suomalaisen työllisyyden turvata maaseutupoliittisen selonteon tavoitteet pitää toteuttaa mutta ennen kuin ne toteutuvat on nämä ympäröivät toimintamahdollisuudet pantava kuntoon

taas tänä vuonna tämän pääluokan käsittelyyn liittyy hauska yksityiskohta joka on vuosittain toistuva

uskon että lainsäädännön puitteissa tämäkin aluekehityslaki ja tämä alku hanke joka alkaa ensi vuoden alusta luovat ne puitteet joissa toimitaan

ymmärrättekö te hyvät ystävät sen että se mitä te olette tekemässä on pahinta myrkkyä teidän omille kannattajillenne mitä ikinä olla voi

kuntatalous on romahtanut se nyt lienee selvää mutta on pidettävä huoli siitä edelleen että valtio kantaa siinä oman vastuunsa niin kuin on tehnytkin riittävin määrärahoin

se on nimittäin niin että jos lisävelalla annamme markkinoille sen viestin että suomella ei ole aikomustakaan velkoja ruveta jonain päivänä maksamaan korot lähtevät nousemaan ja teidän kannattajienne ottamat asuntolainojen korot lähtevät niin kuin kaikkien muidenkin korot nousuun ja sitten rupeaa vasara paukkumaan kun eivät talouden rahat riitä enää velan ja korkojen maksuun

näiden uusien puitteiden myötä kuitenkaan maakuntien omaa päätösvaltaa rahasta niistä määrärahoista joita jaetaan maakuntiin ei todella kovin paljon ole

ministeriö esittää pieniä määrärahoja ja valtiovarainvaliokunta esittää sitten budjettimietinnössään niiden palauttamista entiselle tasolle jopa hieman lisäten ja vuosi vuodelta tämä sama valssi jatkuu

kolmantena asiana

arvoisa herra puhemies

rahapäätökset jäävät aina valtion näpin alle mikä sinällään on tavallaan erittäin huolestuttavaa koska maakunnat itse omissa asioissaan ovat ehdottomasti parhaita asiantuntijoita

olen siitä tavattoman iloinen että maaseutupoliittisen selonteon mukainen tavoite kyläasiamiesten vakinaistamiseksi tässä maassa on pikkuhiljaa toteutumassa

energiantuotannossa olemme tuonnista riippuvainen maa ja ilmastokysymykset ovat koko maailman yhteinen asia josta meidän on kannettava oma vastuumme

meitä vielä järin mielestä puu ja metsätietojärjestelmä on äärimmäisen tärkeä asia koska tällä lailla suojataan ne tärkeät tiedot joita metsänomistajien tiedot ovat sekä henkilötiedot että heidän metsiinsä liittyvät tiedot

se on tämä myr maakuntien yhteistyöryhmä jossa on maakuntavaaleilla valittuja kuntien edustajia se yksi kolmasosa ja sitten valtionhallinnon edustajia yksi kolmasosa ja etujärjestöjen edustajia yksi kolmasosa

omia energiatuotantomuotoja on voimakkaasti kehitettävä ja lisättävä uusiutuvat energiat mahdollisimman tehokkaasti hyödyntäen

se kilpailukykyloikka mistä pääministeri sipilä ja hallitus ovat puhuneet kaikkien ministerien suulla on meidän nyt itse tehtävä

energiantuotannossa omat mahdollisuudet tulee käyttää niin että pystymme uusiutuvan energian tavoitteisiin pääsemään mahdollisimman nopeassa aikataulussa

korostan vielä sitä arvoisa puhemies että kun tämä uusi laki on nyt käsittelyssä niin kaikki metsätiedot ovat todellakin suojattua tietoa

se ei kuulu tähän demokraattiseen päätöksentekojärjestelmään ei sitten millään koska hyvin helposti siitä syntyy sellainen kuva jossa enemmistönä on ei vapailla vaaleilla valittujen organisaatioiden edustajia ja se ei mielestäni kuulu tähän järjestelmään ollenkaan

herra puhemies

monesti näissä asioissa esimerkiksi verottajan kanssa ja erilaisten arvioiden kanssa ja varsinkin metsäsuunnitelman ja metsävaratietojen kanssa täytyy olla tarkat rajat jotta pystymme suojaamaan ne tiedot koska ne monesti käsittelevät ihmisen henkilökohtaista omaisuutta ja henkilökohtaisia asioita

mielestäni tällaisena aikana jolloin satsaamme muun muassa uusiutuvaan energiaan ja kotimaisen puun lisäkäyttöön olisi erittäin arvokasta että saisimme tämän metsäntutkimuslaitoksen resurssit sille tasolle että sen toiminta voisi jatkua häiriöttä ja tuottaisi hyvää tulosta

yhdyskuntarakenteen tiivistämisestä ollaan ilmasto ja energiapolitiikan nimissä tekemässä keskittämispolitiikan työväline jolla pyritään kaikin keinoin autioittamaan suomea ja siirtämään asutus mahdollisimman etelään suurten kaupunkien läheisyyteen

paremminkin voisi olla niin että tämä myr muodostuisi esimerkiksi vapailla vaaleilla valittujen kuntien edustajien ihmisistä ja he sitten kuulisivat asiantuntijoina niin valtionhallinnon edustajia kuin eri etujärjestöjen sidosryhmien edustajia jolloin tämä demokraattinen kate ulottuisi myös sinne

valitettavasti leikkausta tulee noin miljoonan euron edestä tämän vuoden määrärahoihin verrattuna tulevassa budjetissa mutta kuitenkin saamme ne säilymään kohtuullisella tasolla

näin ollen laki on hyvä ja toivon että kun valiokunnissa sitä käsitellään otetaan huomioon se erikoinen seikka että nyt uudet arviointimenetelmät joita esimerkiksi laserkeilaus edustaa saadaan lakiin tarkasti kirjattua ettei käytännön sovelluksissa sitten myöhemmin tule vaikeuksia

myös tie ja rataverkko kaipaavat välittömiä korjaustoimia ja edelleen vaadin sitä että perustienpidon ja radanpidon kiinteä määräraha otetaan vuosittaiseen budjettiin niin että se määräraha on varmaa eikä sen kanssa joka vuosi tarvitse pelata

saksakin velkaantuu hieman mutta saksan velkaantuminen ei tapahdu syömävelkaan vaan investointeihin otettaviin lainoihin

tiedän että toiveeni ei tule lähiaikoinakaan toteutumaan mutta tähän suuntaan on kuitenkin mentävä että demokraattinen päätöksenteko ottaa voiton omalla alueellaan

metsäteollisuuden toiminnan kehittäminen ja metsien monipuolinen käytön lisääminen onnistuu vain jos koko suomi pidetään asuttuna ja taajamat sekä kylät asumiskelpoisina

jos vastuuta ja rahaa ei anneta saman organisaation päätettäväksi niin sitten ollaan aika torsossa tilanteessa jossa päätöksiä kyllä tehdään mutta se ei rahoitukseen vaikuta

onko tavoitteena saada kaikki ihmiset suuriin asutuskeskuksiin joita lämmitetään fossiilisella kivihiilellä tai maakaasulla

onneton sonera kauppa aikanaan vei yhteysverkot vei lankaverkon maaseutukunnista ja tämä vahinko on korjattava yhteiskunnan kustannuksin

tämä on avaamassa uusia mahdollisuuksia bioenergian käytössä tässä maassa

talouden ennustamiseen liittyy edelleen suuria kysymysmerkkejä vaikka joitakin valomerkkejä on nähtävissä esimerkiksi uusiutuvaan energiantuotantoon perustuvassa teollisuudessa

sähköntuotanto on korkean elintasomme kannalta välttämätöntä ja sähkönkulutuksen kasvuun pitää varautua niin että tavoitteena sähköntuotannon omavaraisuus toteutuu mahdollisimman pian

tosin tämä hyväksytty kemera laki ja pienpuun energiatukipakettilaki vaativat euroopan unionin komission notifioinnin mutta kuitenkin olemme tehneet valtavan hienon päätöksen ja läpimurron ja tästä pitäisi ministeri sirkka liisa anttilalle ja myös ministeri mauri pekkariselle antaa lämmin kiitos että ennakkoluulottomasti tehtiin ratkaisu joka mahdollistaa ensiharvennusrästien hakkaamisen suomessa lähimpien vuosien aikana

olennaisinta tässä vaiheessa on se että kaikin mahdollisin keinoin pidetään hyvää työllisyyttä yllä ja erityisesti nuorisotyöttömyys pystytään estämään ja voittamaan

miten voimme kuvitella että lisääntyvänä puuenergian energiapuun puun anti lisääntyvän puutavaran energiapuun ja turpeen kuljetukset voidaan hoitaa nykyisellä tieverkolla

harmittaa vain se että tällä vaalikaudella ei saatu syntymään metsätilojen sukupolvenvaihdosasiaa koskevaa lakia ja sen käydyn vilkkaan keskustelun ympärillä olin hyvin huolissani siitä tilanteesta itsekin että miten tälle käy ja käsitykseni mukaan se karahti perustuslakivaliokunnan jääräpäiseen kantaan

myös jatkuva sisävesiliikenteen mahdollisuuksien tietoinen laiminlyönti osoittaa että todelliselle elinkeinojen kehittymiselle ei edes haluta luoda edellytyksiä

nykyinen sisävesiliikenteen kalusto toimii ympäri vuoden ja on erittäin toimintakelpoinen vesiteillämme ja tarjoaa tämän selonteon kannalta taloudellisen ja puhtaan kuljetusmuodon ylivoimaisen edullisesti

lopuksi arvoisa puhemies sen verran vielä että kun katsotaan tätä suomalaista teollisuuden osaamista tämä cleantech puhdas teknologia jolla pystymme tekemään asioita puhtaammin paremmin eri teollisuuden aloilla eri tuotannon aloilla on meidän vientivalttimme

toivon että kun metsäkeskuslainsäädäntöä uudistetaan niin sen määrärahat pysyvät riittävällä tasolla niin kuin ne nyt ovat olleetkin ja että organisaatio saadaan sitten viilattua siihen kuntoon että metsätalouden edistäminen tässä maassa onnistuu

nyt käsittelyssä oleva asevelvollisuuslain muuttaminen on mielestäni erittäin ajankohtaan sopiva ja erittäin tarpeellinen

mutta toivon että tässäkään asiassa emme jää vain puheen asteelle vaan valtiovalta toimii tässä katalyyttinä niin että investoinnit lähtevät aidosti liikkeelle ja valtiovalta on sitä tukemassa byrokratiaa purkamalla ja investointia auttamalla sillä vähäisellä voimalla mikä sillä tällä hetkellä on

maailma ympärillämme on muuttunut viime vuosina erittäin nopeaan tahtiin

meillä on asevelvollisuusarmeija yleinen asevelvollisuus ja alueellinen puolustus ja tässä kansassa löytyy maanpuolustustahtoa

velkaantuminen rajoittaa toki sitäkin meidän valtion toimintakykyä tässä asiassa mutta kaikkea jokaista toimenpidettä mitä yksityinen pieni yrittäjä tänä päivänä tekee työllistääkseen ihmisiä pitää valtion tukea kaksin käsin

tämä lakiesitys mikä nyt on hallituksen esitys joka on tullut eduskuntaan on erittäin tarpeellinen ja ihan oikein tätä kolmen kuukauden sääntöä ollaan muuttamassa ja luomassa järjestelmää joka toimii joustavasti tilanteessa jossa suomen on syytä olla omasta turvallisuudestaan huolissaan ja nimenomaan varautua sen pahimman varalle

suomen puolustaminen perustuu yleiseen asevelvollisuuteen ja alueelliseen puolustukseen ja varuskuntien merkitys tässä alueellisessa puolustamisessa on tärkeä

monessa puheenvuorossa tässä ja muutenkin julkisuudessa on käyty keskustelua että senaatti kiinteistöjen järjestelmä jolla puolustusvoimat vuokraa tilojaan senaatti kiinteistöiltä on hyvin jäykkä ja aiheuttaa turhia kustannuksia

tärkeää on myös se muistaa että suomen ulkopolitiikka ja suomen kansainvälinen yhteistyö lähtee aina niistä urho kekkosen aikanaan sanomista viisaista sanoista että meillä pitää olla ystävät lähellä aina ystävät lähellä ja vihamiehet kaukana

hallituksen esitys ensi vuoden talousarvion täydentämisestä osoittaa että hallitus reagoi nopeasti muuttuvaan taloustilanteeseen

nykyisten vesivoimaloiden hyötysuhteen nostamiseksi on investoinnit osittain tehty ja päätökset kaikkien voimaloiden uusimisesta suurin piirtein myöskin tehty

se on silloin aivan oikea tapa ajatella asioita eli ulkopolitiikka olkoon ystävällistä ja yhteistyöhakuista kaikkiin suuntiin ja sitten pidetään oma maa kunnossa sillä keinoin että maanpuolustusasiat hoidetaan hyvin kertausharjoituksia on riittävä määrä hyvin koulutettu reservi pidetään aina valmiina ja miehillä ja naisilla jotka osallistuvat maanpuolustustehtäviin tai tarvittaessa kovempiinkin tehtäviin on asianmukainen varustus

hallitus reagoikin osuvasti tätä täydennystä tehdessään kotimarkkinoiden kysynnän varmistamiseen niin että kotimainen kysyntä korvaa joiltakin osin sitä mitä vientikysynnässä menetetään

käsittelyssä oleva liikenne ja viestintäministeriön pääluokka on tällainen ikuisten puheiden kohteena oleva aihe johon ei kuitenkaan koskaan saada parannusta ja sama meno jatkuu ja taas me hyväksymme alimitoitetun budjetin tämän pääluokan kohdalla ja sitten kun hallitusneuvotteluja ensi keväänä käydään niin pahoin pelkään arvoisa rouva puhemies että sama meno jatkuu sielläkin

valtio on maksanut määrätietoisesti velkaa pois mikä antaa mahdollisuuden tulevan politiikan rahoittamiseen tarvittaessa vaikka valtionvelan otolla

liikennetarpeet ja kuljetusmäärät kasvavat hoito heikkenee ja sekä radan että perustien yleiskunto heikkenee myös

olemme riippuvaisia tuontienergiasta yhä edelleen ja vahvasti mutta tie jolla pyrimme mahdollisimman suureen omavaraisuuteen on meillä edessämme ja sitä tietä pitää epäilemättä kulkea

se mitä tapahtuu usassa tai kiinassa se varmasti vaikuttaa suomeen jos ei suoraan niin reaalitalouden kautta pienellä viiveellä

niihin miljooniin on turha mennä kun suunta on tämä